hyväksyttekö te sen että palkkaa saava ammattiliiton työntekijä on tekemässä kampanjatyötä puolueelle tai yksittäiselle ehdokkaalle

autokauppa on pysähtynyt ja nyt odotetaan ratkaisua linjausta ja päätöstä tästä autoverosta

pidän erittäin myönteisenä sitä että tällaisina vaikeina aikoina kun työpaikkoja suomesta koko ajan vähennetään erityisesti perinteiseltä teollisuuden sektorilta tänne yritetään houkutella uutta teollisuutta uusia toimijoita luoda uusia työpaikkoja ja siinä nämä datakeskukset ovat erittäin merkittävässä roolissa

riittää että vastaatte hyväksyttekö vai ettekö

toisena on se että vielä hetki sitten meillä oli tilanne tarkkailuhaalareiden suhteen jonka hallitus on korjannut että tarkkailuhaalareita voidaan käyttää vankiloissa ja myös se että tietyissä tarkastuksissa voidaan pyytää vankia avaamaan suu

se on nyt kirjattu kehysriihen päätöksessä ja hallitusohjelmassa niin että se tehdään nykyisin voimavaroin eli nykyisin resurssein mutta ehkä se vaatii tulevaisuudessa kun talous lähtee myönteisempään kehitykseen myös jonkin verran lisäsatsauksia

olisiko kuitenkin ollut järkevämpää jättää tekniikoiden ja järjestelmien kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen muille esimerkiksi ulkopuolisen riippumattoman tutkimuksen ja pakollisen laitetestauksen varaan tai tekniikkatestauksen varaan tai järjestelmätestauksen varaan

mutta tämä hallitus nyt ensimmäistä kertaa kolmen puolueen vahvana yhteisrintamana lähtee siitä että tämän maan velkaantuminen pitää taittaa täytyy saada kasvua aikaan sitä kautta lisää verotuloja ja kun tulee lisää verotuloja tulee valtiolle lisää rahaa ja kun tulee lisää rahaa niin saadaan myös kannettua huolta jokaisesta suomalaisesta entistä paremmin

kysyisin ministeriltä

missä vaiheessa tässä asiassa pääsemme eteenpäin

on jäänyt valitettavan pienelle huomiolle mediassa se että meillä on valtava määrä kansanedustajia täälläkin jotka ilmoittivat paljon paljon pienemmän ennakkoilmoituksen kuin sitten varsinaisen ilmoituksen

mutta olen vakuuttunut siitä että myös tuolla rakenteellisella uudistamisella opintotuesta saadaan sellainen että se nopeuttaa opiskelua mutta myös mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun ainakin opintojen alkuvaiheessa

arvoisa puhemies

tässä salissa on aika monta keskustelua käyty siitä että yksittäiset parturit yksittäiset liikkeet ovat joutuneet hakemaan esimerkiksi loppiaisena lupaa aluehallintovirastolta aukioloon sen takia että alueella on runsaasti esimerkiksi turisteja näinä juhlapyhinä

minulle itselleni käyvät kaikki erilaiset menetelmät maasuodattamoista pienpuhdistamoihin mutta vain sillä edellytyksellä että kyseiset ratkaisut täyttävät jätevesien puhdistusvaatimukset

arvoisa puhemies

ja kiitän ministeri niinistöä siitä että tämä tuotiin tässä tulokulmassa että tämä mahdollistaa meille pienenä maana sotilasliittoon kuulumattomana maana avunsaannin

suomi osallistuu kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin painopisteiden ollessa libanonissa afganistanissa kosovossa georgiassa libyassa ja ukrainassa myös keski afrikassa on ollut toimenpiteitä

itse olen vahvasti sitä mieltä että kun tässäkin asiassa jota nyt tänään käsittelemme puhutaan myös kaikista maailman lapsista niin meillä suomessa tilanne on tällä hetkellä varsin hyvin

konesalien sähkövero siis alennetaan tällä hallituksen esityksellä teollisuuden halvempaan toiseen sähköveroluokkaan mikä edistää konesali investointien tuloa suomeen toivottavasti jatkossakin

turun lääninvankilassa oli vanki joka teki siellä kirjoituskoneella rikoksia ja tähän vankila halusi puuttua

päätöksentekojärjestys näyttää varsin hyvältä ja myös se ketkä osallistuvat on selkeästi rajattu ja määritelty

alkuperäinen kysymys puhui talouden hyvästä hoidosta

nyt tästä ei ole varmuutta ja pahimmillaan ihmiset rakentavat vielä tulevaisuudessakin järjestelmiä jotka eivät täytä tämän lainsäädännön velvoitteita

ja niin kuin tiedämme isil toimii osassa myös näistä alueista ja tavoittelee laajentumista ja on toiminut erittäin julmalla tavalla

arvoisa rouva puhemies

hän lähetti petoskirjeitä ja teki rekisterimerkintärikoksia ilmoittamalla esimerkiksi kaupparekisteriin valheellisia nimiä

eduskunnan kirjaston kertomuksesta olemme vuosittain käyneet täällä keskustelua ja tietysti monien isojen keskustelujen ympärillä tämä tuntuu aina vähän pienemmältä asialta

toki se tarkoittaa tällaisina aikoina myös sellaisia ratkaisuja joita ei mielellään tehdä mutta jonkun ne on vain tehtävä ja siitä kiitos valtiovarainministerille ja koko hallitukselle

me olemme jo yhden merkittävän panostuksen saaneet eli googlen ja microsoft paraikaa miettii omaa sijoittumistaan pohjois euroopassa

olen vakuuttunut että meidän maa on tulevaisuudessakin paras äideille mutta myös paras lapsille

sitten tähän erityisopetuskysymykseen toteaisin että minun mielestäni olisi syytä vakavasti pohtia neuvolan viisivuotiskäyntien pakollisuutta

se on ollut aika lailla en sano että mielivaltaista mutta ei ainakaan täysin johdonmukaista millä tavalla näitä oikeuksia aukioloon on annettu

kohtuuhintainen asuminen ja vuokriennousun paineen hillitseminen ovat tärkeitä tavoitteita ja täytyy antaa asuntoministeri kimmo tiilikaiselle kiitosta siitä että reippaalla tahdilla on lähdetty näiden asuntotuotannon ja asuntoasioiden hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoon liikkeelle

ovatko ne riittävällä tasolla arvoisa ministeri

mutta tällaisena vaikeana aikana on minun mielestäni hieno arvovalinta että tämä hallitus panostaa perusopetukseen enemmän kuin koskaan ennen tekee vanhuspalvelulain ja tekee nuorten yhteiskuntatakuun

mutta kun itse aikanaan ensimmäisen eduskuntakauden sain olla myös eduskunnan kirjaston hallituksessa ja silloin kirjaston puheenjohtajana toimi pitkän linjan parlamentaarikko kansanedustaja tuomioja niin sain kyllä hyvän perehdytyksen kirjastomme toimintaan ja myös siihen että tällä on paljon paljon isompi merkitys kuin tavallisessa julkisessa keskustelussa on että annetaan ymmärtää että halutaan ymmärtää tai tiedetään

minun mielestäni kyllä meidän suomalaiset yrittäjät ja kauppiaat ja kaupat osaavat itse katsoa koska kauppaa kannattaa pitää auki ja koska sinne asiakkaita riittämiin löytyy

olemme vaatineet kriisinhallintaveteraaniohjelmaa jossa turvattaisiin näiden miesten ja naisten kuntoutus jos he siellä loukkaantuvat taikka heidän perheidensä tulevaisuus jos lopputuloksena on pahin mahdollinen tilanne

marraskuuta viime vuonna oli korkeatasoisten tutkijoiden kirjoitus maaperäsuodatusta pitää tutkia suomen oloissa

jos tekisimme viisivuotisneuvolasta pakollisen sitoisimme sen esimerkiksi tulevien etujen maksamiseen niin saisimme käymään tuossa viisivuotisneuvolassa nekin perheet joille siitä on kaikista suurin hyöty

suomella on näissä palvelinkeskusasioissa sijaintinsa puolesta edes kerran ihanteellisia etuja